arvoisa rouva puhemies

suomi pitkien etäisyyksien maana kuuluu ehdottomasti siihen joukkoon jossa ylipitkiä kuljetuksia esiintyy vaikka eihän näin saisi olla

on vaikea nähdä miten eu jäsenyys rauhoittaisi entisen jugoslavian alueen kansojen välisiä jännitteitä kun euroopan unioni on itsekin yksi iso kansallisuuksien jännite

kysyisin ministeri anttilalta mihin tehokkaisiin toimenpiteisiin ministeriö ryhtyy estääkseen liian kauan kestävät teuraseläinkuljetukset suomessa sekä viimeisenä tärkein kysymys

arvoisa rouva puhemies

viime vuoden lopulla eduskunta hyväksyi edellisen muutoksen kalastuslakiin mutta siinä yhteydessä ei käsitelty katiskakalastusta joka on tämän oman aloitteeni ydin

koska aselaki käytännössä tekee ilma aseestakin luvanvaraisen jos aselaki tulee voimaan kehotan varmuuden vuoksi kaikkia ilma aseen omistavia lainkuuliaisia kansalaisia hakemaan lupaa ilma aseeseensa tai ainakin kysymään viranomaisilta tarvitseeko kyseinen ilma ase tai sen osa lupaa

tällä lainmuutoksella tehtäisiin kalastuslaissa yhteensä neljään pykälään tarvittavat muutokset yhdellä katiskalla per talous tapahtuvan kalastuksen muuttamiseksi maksuttomaksi

korostan sanaa osa tämä siitä syystä että lakiteksti kattaa käytännössä myös ilma aseet osineen sillä niitä ei aselakiesityksessä rajata pois

ympäristönsuojelun näkökulmasta katsottuna katiskasaalis koostuu pelkästään luontaisesti uudistuvista ja vajaasti hyödynnetyistä kalalajeista joista osaa pidetään puhtaasti ja jopa väärin sanotusti roskakaloina

lisäksi haluaisin huomauttaa että viime sunnuntaina tiedotusvälineissä ihmeteltiin aserekisterin ja poliisihallituksen kadonneita aseita koskevien tilastojen erilaisuuksia

aserekisterin tiedoissa on muutama sata varkaus ja katoamisilmoitusta vuodessa

poliisihallituksen tilaston mukaan niitä olisi moninkertainen määrä

tämä tilastollinen sekavuus herättää kysymyksen ylipäänsä kyseessä olevan lain perusteluiden luotettavuudesta

näiden mukana saadaan poistettua vesistöistä fosforia ja typpeä jotka tunnetusti rehevöittävät järvemme ja läheiset ohitin pahin kaivoon jukalle lahdenpohjukkamme pahimmillaan umpinaisiksi keitoksiksi

ilmaiseen katiskapyyntiin kannustamalla voitaisiin myös korjata vesistöjen kalastorakennetta terveemmäksi vähentämällä tiheinä esiintyviä särkikala ja ahvenkantoja

yhdellä katiskalla tapahtuvan kalastuksen muuttaminen pilkinnän ja onginnan tapaan maksuttomaksi yleiskalastusoikeudeksi antaisi kansalaisille entistä paremmat mahdollisuudet myös käytännössä osallistua koti tai vapaa ajanviettopaikkansa kalakantojen hoitoon

asetuksella määrättäisiin tällaiset katiskat verkkojen tapaan selvästi merkittäviksi näkyvällä merkillä josta ilmenevät kalastajan henkilötiedot

saimaan vesistöalueella merkittävin katiskoista saatava hyöty syntyisi siitä että katiskat ovat verkkoja vaarattomampia erittäin uhanalaisille saimaannorpille ja niiden kuuteille

katiskakalastuksen yleistyminen saimaannorpan pesintäalueilla ja miksei niiden ulkopuolellakin vähentäisi aikuisten norppien ja kuuttien hukkumiskuolemia

lopuksi on todettava että katiskakalastuksen tuoma taloudellinen hyöty osakaskunnille ja kalastusalueille on vähäinen verrattuna verkko ja viehekalastuksen tuloihin

vapauttamalla yhdellä katiskalla per talous tapahtuva kalastus maksuttomaksi voitaisiin tätä hienoa ja perinteistä kalastusmuotoa elvyttää myös jälkipolviemme iloksi

monessa yhteydessä täällä itsekin sorruin sanomaan että roskakala

se minusta täytyisi meidän sanastostamme kokonaan poistaa sana roska

se miksi puhuin saimaannorpista niin sain saimaan rannoilta kalastajilta kommentteja siitä tai oikeastaan tämä aloitekin lähti siitä että sain sieltä tietoa että hyvin paljon näistä norppakuolemista ja kuuttikuolemista voitaisiin ehkäistä tällä että enempi jollakin tavalla saataisiin tämä verkkopyynti vähenemään ja tässä olisi se yksi keino jolla mahdollisesti tämä saataisiin tehtyä

kun ed

tiusanen sanoi tuossa että on huolehdittava siitä että katiskojen on oltava vedenpinnan alapuolella niin näin varmasti pitää olla ja kaikki oikeat kalamiehet näin tekevätkin

minusta siinä valvojilla ja kalastuskunnalla jokin huoli pitäisi olla siitä että valvovat myös sitä ja jokin sanktio siitä määrätä että sinne eivät nyt sorsanpojat ja sorsat ja vesilinnut menisi koska näin tapahtuu tänä päivänä ja myös niin että kun katiskat otetaan talviteloille ja sieltä ne heitetään huolimattomasti ohjuri ylöspäin niin sinne pääsevät linnut ja muut pieneliöt ja tasapainon vallitessa käytännössä

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viides sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista helmikuuta kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon ja

anteeksi

mietintö pannaan pöydälle

yhdeksästoista helmikuuta kaksituhattakymmenen pidettävään täys istunto

no niin nyt on käsitelty

arvoisa herra puhemies

esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saisi mahdollisuuden adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen

tällaisen perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidettäisiin rekisteröidyn parin yhteisenä lapsena

asiantuntijavaiheessa on kuultu monia asiantuntijoita niin lain kannattajien kuin siihen epäilevästi suhtautuvien puolelta

itse pidän tätä hallituksen muutosesitystä erittäin arveluttavana

ensinnäkin esitys laajentaisi suomalaisen perheen käsitettä yhdestä isästä ja yhdestä äidistä kahteen isään tai kahteen äitiin

toisekseen lakimuutos rajoittaisi biologisen vanhemman ihmisoikeuksia tavalla jota en voi hyväksyä eikä sitä pitäisi kenenkään muunkaan hyväksyä

pidän haitallisena lapsen etua kohtaan sitä että hallituksen esityksen tullessa voimaan lapsi menettää oikeutensa biologiseen vanhempaansa mahdollisiin sisaruksiinsa isovanhempiinsa ja serkkuihinsa

arvoisa puhemies

lapselle annetaan valtion toimesta ikään kuin viesti että hänen biologinen vanhempansa ja tämän suku ovat pahoja koska laki kieltää tässä yhteydessä biologisen vanhemmuuden olemassaolon ikään kuin heterosuhteet olisivat pahoja ja vain homo ja lesbosuhteet ovat hyväksyttäviä heteromies ei kelpaa muuhun kuin siittämään ja heteronainen synnyttämään

tämä ei voi olla millään muotoa lapsen etu eikä se ole biologisen vanhemmankaan etu

arvon kollegat mitä pitäisi lapsen miettiä jos hän näkee samaa sukupuolta olevien vanhempiensa sänkykammarileikit tai mitä pitäisi lapsen ajatella kun koulussa opettajat kertovat miten lapset oikeasti saavat alkunsa

kuka ottaa vastuun lapsesta ja hänen itsetunnostaan sen jälkeen kun valtio nais tai miesvanhemmat sekä kaverit ovat sen musertaneet

yhtä valitettavaa on että hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn lain joka törkeällä tavalla polkee ihmisoikeuksia

ei ihme että suomi on ihmisoikeuksiensa suhteen jatkuvasti kansainvälisten tahojen tarkkailussa

jos kerran homoille ja lesboille halutaan antaa oikeuksia ei se saa tapahtua lasten kustannuksella kuten nyt tapahtuu jos tämä laki tulee tällaisenaan voimaan

rouva poimi huippuajokortti onko nyt juban pääsiäinen puhe kun rouva puhemies

tämä nyt käsillä oleva aselakiesitys vie loukkupyynnin kohti ammattimaista toimintaa säätämällä loukkupyyntipistoolien lupaedellytyksiksi aktiivisen loukkupyynnin

kukaan ei määrittele aselakiesityksessä sitä mikä on aktiivista loukkupyyntiä ja ihan haluaisin tiedustella valiokunnan puheenjohtaja rantakankaalta mielipidettänne siitä miten aktiivinen loukkupyynti on ajateltu määriteltävän ja miten te sen määrittelitte siellä valiokunnassa

mitataanko se esimerkiksi loukkujen tai saaliin määrällä vaiko harrastuksen parissa vietetyllä ajalla

onko otettu tulevassa valtionosuusuudistuksessa huomioon hänen sairastuvuus kertoo että eyn edustaja sairastavuuskertoimet

minulla tällainen kysymys heräsi näin aktiivimetsästäjänä kuinka minä annan tietoa riistanhoitopiirille siitä kuinka monta supia tai kettua minä olen metsästänyt

arvoisa puhemies

pystyttekö te ministeri niinistö arvioimaan saatikka laskemaan kuinka paljon puolueenne luonnonsuojelutoimenpiteet ovat aiheuttaneet kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle myrkynvihreällä luonnonsuojeluvimmallanne

kenties surkuhupaisin hallituksen lakiesityksen pykälä on ampuma aseen toimintakyvyttömäksi tekeminen ja siihen liitetty aseen vaurioittamisen kieltäminen

esimerkkeinä mainitsen älyttömän rikkidirektiivin vielä älyttömämmän turvetuotannon fanaattisen vastustamisen ja niin sanotun kakkalain palvomisen

kerroin ensimmäisessä käsittelyssä kuvitteellisen mutta mahdollisen esimerkin tarinalla jossa metsästäjä päättää ylittää metsässä mäennyppylän sen kiertämisen sijaan mutta liukastuu ja aseen piippu vaurioituu tämän takia

nyt haluaisinkin sanoa että on tosi hieno asia että valiokunnan puheenjohtaja rantakangas on täällä vastaamassa kun ministeriä ei näy paikalla

edustaja sinnemäki viittasi turvetuotantoon ja eilissäpäivänä kuulin ministeri salolaisen suusta että turvetuotanto saastuttaa enempi kuin kivihiili

istuvalta hallitukselta puuttuu tahto kuroa umpeen sitä kuilua joka on syntynyt vuosien mittaan kansalaisomaisuutemme ylläpidon alirahoittamisesta

perustienpitoon varattua määrärahaa on vähennetty useina vuosina

läheltä seuranneena vapon hallintoneuvoston puheenjohtajana voin vakuuttaa edustaja salolaiselle että olemme tehneet vapossa kaikkemme sen eteen että nyt tuotannossa olevat turvesuot eivät tule saastuttamaan

näyttääkin siltä että hallituksella ei ole todellista tahtotilaa satsata kestävän metsätalouden rahoitukseen joka turvaisi metsätalouden tulevaisuuden ja kotimaisen puun saannin

päällimmäinen järjestöjen ja vapaaehtoisten kysymys valtiovallan suuntaan on ollut ja on johtuuko rahoituksen leikkaus vaalirahoitussotkuista

rangaistaanko tässä esimerkiksi vammaisten eläkeläisten ja köyhien hyväksi toimivia järjestöjä siitä että eräät politiikassa toimivat henkilöt ja puolueet ovat sekoittaneet luottamustehtävien hoidon ja oman edun keskenään

arvoisa puhemies

käsittelyssä oleva hallituksen esitys somalialaisten merirosvojen oikeudenkäynteihin ja luovuttamiseen liittyvistä toimista on monilta osin ongelmallinen

kansainvälisen oikeuden sekä oikeusministeriön asiantuntijat totesivat muutama päivä sitten tiedotusvälineissä että lainsäädännön sekavuus ja menettelytapojen ongelmat saattavat johtaa siihen että yksikään valtio ei halua ottaa merirosvoja tuomittavakseen

raha automaattiyhdistys on julkisestikin ilmoittanut että avustuksiin tullaan tekemään tarkistuksia vaalirahoitussotkujen takia

jos ja kun näitä tarkistuksia tehdään ne eivät saa missään olosuhteissa kohdistua järjestöihin joilla ei ole mitään tekemistä vaalirahajupakan kanssa

tällöin kiinniottajille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin tuomita heidät omassa maassaan eli suomen tapauksessa suomessa taikka päästää merirosvot vapaaksi

jälkimmäinen vaihtoehto on tähänkin asti ollut melko yleinen toimintatapa eikä sillä ole ollut sitä pelotevaikutusta mitä tällä sotilaallisen kriisinhallinnan operaatiolla on lähdetty hakemaan

asiantuntijoiden mukaan nämä vapautetut merirosvot ovat olleet toisinaan uusissa rosvouspuuhissa vain muutaman päivän kuluttua vapautumisestaan

mielestäni tämä asetus on aivan tuulesta tempaistu jos se pakotetaan tekemään koko maassa itämeren saastumisen pelossa

mieleeni tulee ruandalaisen kansanmurhasta epäillyn henkilön oikeudenkäynti joka on tullut maksamaan suomalaisille veronmaksajille miljoona euroa

kuinkahan paljon mahtaa tusinan merirosvon oikeudenkäynnille tulla hintaa varsinkin jos he keksivät valittaa tuomiostaan ja asiaa puitaisiin kenties jopa korkeimmassa oikeusasteessa

on ristiriitaista että samaan aikaan kun valtiovalta sanoo haluavansa pitää maaseudun elävänä se omilla budjettivalinnoillaan tosiasiallisesti heikentää näitä edellytyksiä

kysyisinkin ministeri häkämieheltä

pidättekö tätä kenkäepisodia maamme etujen mukaisena ja olisiko syytä ryhtyä radikaaleihin toimiin jottei armeijamme tarvitse marssia vihollista vastaan kotoa tuoduilla reino tossuilla

arvoisa puhemies

toivottavasti vihreiden ministeri tuija brax ei keksi että somalialaiset merirosvotkin voitaisiin jollain ihmeen keksityllä syyllä tuoda oikeudenkäyntiin suomeen suomalaisten veronmaksajien kustannuksella

meidän on siis toivottava että tällä hetkellä oikeudenkäyntejä länsimaiden tukirahoituksella järjestävät kenia ja seychellit jatkavat yhteistyötään länsimaiden kanssa

on ilman muuta selvää että jos oikeudenkäyntejä tahdotaan järjestää on niiden järjestäminen huomattavasti edullisempaa paikan päällä tai somalian naapurimaissa kuin euroopassa

kenia on tosin äskettäin ilmoittanut irtisanoutuvansa oikeudenkäyntien järjestämisestä ja harkitsevansa jatkossa tapauskohtaisesti oikeudenkäynnin järjestämistä

liekö kenialla sama ongelma kuin suomen oikeuslaitoksella näiden ulkomaisten oikeudenkäyntien kanssa eli ne rasittavat liikaa omaa oikeuslaitosta

ei siis ihme että uusimman tiedon mukaan pohjanmaata käytettäisiin vain ykn ruoka avustussaattueiden suojaamiseen

mielestäni koko merirosvousongelman ratkaisemisessa avain on paikallisten somalien omalla maalla tapahtuvien konfliktien lopettaminen

arvoisa puhemies

haluaisin huomauttaa että samaan aikaan kun heinolan reumasairaalan annettiin mennä konkurssiin puuhaili hallitus merirosvojahtia juuri alla mainitulle somalian rannikolle

näillä miljoonilla euroilla jotka hallitus aikoo nyt sijoittaa yhden suomalaisen miinalaivan lähettämiseen ja ylläpitoon afrikan rannikolla olisi annettu jatkoaikaa tuleviksi vuosikymmeniksi tälle lopetetulle reuman sairaalalle

onhan suomella näköjään siihen varaa

ei tarvitse eurooppalaisten kuin vähän vihjaista sinne päin ja heti on ministeri katainen kirjoittelemassa nimiä papereihin sampon tuoman taloudellisen turvan voimin